pidin hieman ihmeellisenä sitä että muun muassa viime viikolla tässä salissa esitettiin että kun uudet maakunnat tulevat niin itä suomihan voisi olla yksi maakunta

ensinnäkin totean sen että mopoilu on yleistynyt aivan valtavan paljon

kysymys kuuluu

miksi tämä esitys on huono

minä en jaa sitä ajatusta ja voi olla että olen tässä vanhanaikainen mutta maakunnat ovat joko historiallisesti tai toiminnallisesti syntyneitä niitä ei voi poliittisella päätöksellä päättää

eli kannatan tätä lakimuutosta mutta toivon että tähän löydetään äkkiä ratkaisu yksityishenkilöitten osalta

voin todeta että mielestäni maatalousyrittäjät ovat ainoa väestöryhmä jonka kukkarolla hallitus käy erityisesti valtiontalouden säästöjä hakiessaan

minä ymmärrän sen erittäin hyvin myös tämän hyötykulkemisen kannalta eli kun lähdetään lukioon ja lähdetään ammatilliseen koulutukseen niin mopoa kyllä käytetään mutta se ei ole enää se poikien menopeli ja vempain vaan se on myös tyttöjen kulkuneuvo ihan siinä samassa missä poikienkin

imo prosessin aikana joka siis alkoi jo paljon ennen kuin minustakaan tuli ministeri ei selvitetty niitä kustannusvaikutuksia ja sitä onko sitä matalarikkistä polttoainetta saatavilla riittävästi tai myöskään niitä mahdollisia liikennemuotosiirtymiä mereltä maakuljetuksiin tai myöskään tätä teknologiapuolta

ja nyt jos katsotaan maatalousyrittäjiä ryhmänä niin hehän ovat valtavissa vaikeuksissa jo muutenkin kannattavuuden kannalta tämän sateisen kesän jäljiltä ja taakka siitä että sosiaaliturvaa vielä hallituksen puolelta leikataan erityisesti kasvaa vain edelleen

mutta sitten kun olemme katsoneet niitä onnettomuustilastoja sieltä näemme sen että tyttöjen ja poikien mopo onnettomuudet ovat ihan erilaisia

arvoisa puhemies

tässä hallituksen esityksessä esitetään että työttömyysvakuutusmaksun perintä siirrettäisiin tapaturmavakuutuslaitoksilta työttömyysvakuutusrahastolle eli tuttavallisemmin tvrlle

täällä salissa kannetaan työurien osalta voimakkaasti huolta ihmisten työhyvinvoinnista siitä miten he jaksavat omassa työssään

mutta aika harvoin kuulee keskustelua laajasti tässä salissa viljelijöiden jaksamisesta ja työhyvinvoinnista ja on aivan selvää että sosiaaliturvaan tehtävät leikkaukset pahentavat ja tekevät tukalammaksi yhä enemmän viljelijöiden tilannetta yrittäjinä perheen toimeentulon ja tämän työssä jaksamisen kannalta

samaan tulokseen on tultu myös täällä kotimaan selvityksissä eli tämä turun merenkulun asiantuntijaorganisaatio on sitä selvittänyt

tämä esitys on huono ainakin kahdesta syystä

ensinnäkin tämä hallituksen esitys on ristiriidassa hallitusohjelmakirjauksen kanssa jossa todetaan että yrittäjien hallinnollista taakkaa kevennetään

ja ne haitarit miten paljon arvioidaan kustannuksia lisäävän tämän tiukan rikkirajoituksen on otettava todella huomioon

nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys lisää yrittäjien byrokratiaa ja taakkaa koska yrittäjille tulee yksi perivä taho lisää

no mitä se maksaa

itse olen edustanut jo pitkään sitä kantaa että meidän olisi järkevää hakea tämän rikkidirektiivin yhteydessä selvää siirtymäaikaa

virolainen kysyi hankkeiden aikaistamisesta

mutta minun on pakko kyllä kysyä

miten esimerkiksi te ministeri virkkunen ylä karjalan kunnista joista esitettiin että niitten pitäisi tehdä yhteinen kuntaliitosselvitys valtimo nurmes juuka ja lieksa välissä pielinen pitkät välimatkat ja ikääntynyt väestörakenne teette vahvan kunnan joka pystyy sitten nämä kaikki palvelut turvaamaan

sen takia toivon kun tiedän mikä tämä valtioneuvoston kanta myös eduskunnan valiokunnissa käsittelyssä olevissa asiakirjoissa on että täällä myös pystyttäisiin tätä harkitsemaan ja otettaisiin vielä jopa suorempi askel mitä nyt hallitus omassa esityksessään on ottanut tai mitä edellinen hallitus tekisi

esitys on huonosti valmisteltu myös niiltä osin että sosiaali ja terveysministeriö esitti tälle työttömyysvakuutusrahastolle tvrlle sellaisia tehtäviä jotka perustuslakivaliokunnan mielestä ovat julkisen vallan käyttöä ja sopivat vain viranomaiselle ja tvr ei tällainen viranomainen ollenkaan ole

toistan myös sen että myöskään minä en ole eri mieltä tästä kolmen kerran rajoittamisesta sen jo kerroin mutta meillä sanoivat virkamiehet että tässä aikataulussa miten tämä nyt valmisteltiin me emme ole saaneet tätä nyt tuoduksi ja me toimme siksi tämän että rajoitetaan tällä viikolla

me olemme tehneet tämän välikysymyksen muun muassa siksi että me emme ymmärrä sitä miksi te ette budjettiriihessä huomioineet näitä aivan kaikkein pienituloisimpia eläkeläisiä emmekä ole saaneet täällä vastausta siihen koko keskustelun aikana

minun mielestäni pohjois karjalaan sopii paljon paremmin se että on kotikunta valtimo kotikunta nurmes kotikunta lieksa jos he niin haluavat

kantolalle totean että viimeksi tänään on käyty neuvotteluja talouskomission alaisen rajaliikennetyöryhmän osalta tämän tulliasetuksen poistamiseksi

tvrhän on työmarkkinajärjestöjen muodostama julkisoikeudellinen laitos ja sillä ei ole viranomaisen statusta joten sillä ei myöskään voi olla tämmöistä merkittävää julkisen vallan käyttöoikeutta

rönnin asiantuntemusta tällä alalla erittäin paljon mutta se on tietysti se että kun täällä poliisin puolella on tätä valvontatehtävää muutenkin ihan todella riittämiin niin kuin me kaikki tiedämme niin kyllä minun tietysti jos heidän lausunnossaan korostetaan sitä kovasti on vaikea sanoa että ei kun vaan siinä vaan nyt pistätte muita asioita syrjään vaikka vähän liikenneturvallisuus kärsisi mutta tätä te valvotte ja kunnolla

mutta sosiaali ja terveyspalveluissa ja erityisesti perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa on ongelmia näitten kuntien asukkailla ja sen takia itse kannatan lämpimästi että kootaan nämä maakunnallisesti yhteen ja siellä maakunnan alueella järjestetään perusterveydenhuolto joka käytännössä edelleenkin on esimerkiksi valtimon kirkonkylässä ja erikoissairaanhoito tulee maakunnalle

en uskalla sanoa että asia olisi plakkarissa mutta lokakuun alussa siihen palataan ja se on meidän yksi keskeisimpiä edellytyksiämme että vaalimaalta voivat päästä ne autonkuljetusautot jatkossa kulkemaan

ministeri ihalaiselle haluan todeta tästä perustulokokeiluasiasta että on totta kai niin että on selvitettävä millaisella mallilla sitä kokeilua tehdään että asia ei ole vain niin että sanotaan että kokeilu tehdään

haluan tähän mihin edustaja rehula tuossa omassa puheenvuorossaan lopetti eli tähän yliopistojen työttömyysvakuutusmaksun korottamiseen ottaa sen takia kantaa että kun katsottiin hallituksen esityksen perusteluita niin siitä ei yksiselitteisesti ilmennyt mielestäni kompensoidaanko se työttömyysvakuutusmaksun korotus yliopistoille ensi vuonna vai ei

niiltä osin valiokunta hallituspuolueitten ja opposition yhteistyöllä jo muuttikin eräitä pykäliä joita stm oli omassa valmistelussaan esittänyt näitten viranomaistehtävien osalta

keskusta on esittänyt että sitra laatisi sen mallin ja sitten kuten tässä edellä puheenjohtaja sipilä sanoi tämä hallitus voisi sen jo pistää käyntiin tai sitten jos tämä hallitus ei sitä ehdi tai kykene laittamaan ei halua laittaa seuraava hallitus olisi se joka toimisi tässä että perustulokokeilu saataisiin aikaiseksi

työmatkapyöräilyä minusta pitäisi ajatella niin että se liittyy usein myös joukkoliikenteeseen ja tämän kehittämisohjelman yhteydessä tullaan sitä tarkastelemaan

mitä tulee verokysymykseen se liittyisi näiltäkin osin ministeri kataisen alueelle

näistä kabotaasin tavoitteista totean sen että tietysti ainakin itse olen ministerinä kokenut kyllä aika virkistäväksi sen että joutuu katsomaan asioita vähän laajemmasta perspektiivistä kuin tästä meidän oman maan näkökulmasta että miten meillä on pitkät matkat ja pitäisi saada logistisia kustannuksia alemmaksi ja tehokkaita kuljetuksia

siellä valiokuntakäsittelyssä nousi useampaan kertaan esille se että miksi ylipäänsä tällaista huonoa esitystä viedään täällä eduskunnassa eteenpäin puutteellisella valmistelulla ja miksi ei ole todellakaan sitä verohallinto vaihtoehtoa selvitetty

siinäkin on tarkoitus uudistaa koulutusta ja sinne tulee lisää tunteja ja se maksaa taas lisää

mutta kun minä olen koko ajan kysynyt miten aina laitetaan tätä lisäopetusta ja lisätunteja onko se ihan varma että sillä on merkitystä niin minulle on vakuutettu koko tämän valmistelun ajan ja tässähän oli laaja alainen työryhmä jossa oli liikenneturvaa poliisia ja myös tutkijoita ja muuta väkeä mukana että tämän koulutuksellisen elementin kautta saadaan aidosti liikenneturvallisuutta

niin ne katsovat siellä keski euroopassakin mutta kun niitten kartta on ihan erinäköinen niin totta kai on järkevää että käytetään mahdollisimman tehokkaasti myös tätä raskasta liikennettä ettei tule tyhjää ajoa ja taas sitten sitä kautta kuormiteta ympäristöä ja aiheuteta ruuhkia

näiltä osin esitän keskustan vastalauseen mukaisesti että tämä hallituksen esitys yksinkertaisesti hylättäisiin

pidän sitä tärkeänä hankkeena

sitten liikenneturvallisuudesta

se on taas sitten heidän puolestaan ollut tärkeä keskustelun peruste

se ensinnäkin kaventaa perheiden valinnanvapautta lisää erittäin paljon kuntien menoja koska tarvitaan lisää henkilöstöä

mutta sen tiedätte että meillä on selvitettävänä tämä virhepistejärjestelmä

sen takia tässä poikkeuksellisesti sosiaali ja terveysvaliokunta otti tällaisen oman steitmenttinsä ja kannanottonsa tähän joka erityisesti olisi tietysti sivistysvaliokunnan asia

se on varmasti niin että nyt kun tilanne on ollut täysin villi niin varmaan tässä ei enemmin ruveta nyt maalailemaan mitään kauhukuvia mutta kun ei jää minkäänlaista jälkeä siitä kun tulet tänne joko tuosta laivalla tai sitten ruotsin tai norjan puolelta suomen puolelle niin kyllähän se totta on että mitenkä sitä valvot mitä siihen sisältyy ja noudatetaanko suomalaisia

se lisää työttömyyttä ja herättää myös perustuslaillisia kysymyksiä siitä voidaanko näin tehdä eli miten tämä koskee perheitä erilaisia perheitä esimerkiksi vaikka yrittäjäperheitä yksinhuoltajia ja niinpäin pois

mutta minusta on oikein että katsomme myös tätä kokonaisuutta miten yliopistot kaiken kaikkiaan pärjäävät ja tänne on kirjoitettu siksi tämä yliopistojen perusrahoituksen turvaaminen

opetuslupaopetus ei enää olisi pelkästään sitä että laitetaan lisäjarrut sinne ja haetaan se lupa ja on hyvä maine ja plaa plaa vaan siinä olisi tämmöinen yhdistävä elementti myös autokouluun

haluan tässä vedota teihin molempiin ministereihin että ottaisitte siellä hallituksessa järjen käteen ettekä toisi tätä hallituksen esitystä tänne eduskunnan käsiteltäväksi

meillä on ensi maanantaina neljän ministerin liikenneturvallisuustyöryhmä ja katsomme siellä myös tätä turvallisuustilannetta mitä voidaan tehdä

sitten ed

eli sillä joka saa opetusluvan eli sillä vanhemmalla henkilöllä ja oppilaalla olisi tietyllä tavalla se meni kustaa iv paketti semmoinen starttipaketti autokoulun yhteydessä jossa käytäisiin myös asenneasioita läpi ja olisi yksi ajotunti ja sen jälkeen nämä itsenäisesti tekisivät ajo opetuksen

haluan tuoda sen esille että kun katuverkko kuuluu kunnille ja kaupungeille niin yleensä ainakin ruutukaavassa on kyllä erityisesti kaupunkien asia katsoa mitä tehdään

eihän meillä siellä pohjoisessa jokaisesta autosta joka sieltä tulee tämmöistä evidenssiä jää mutta sitten tietysti jos on ammattimaista harmaata taloutta ja on myös yli valtakunnan rajojen niin kyllähän tämä että tosiaankin sitten rajoilla on merkki siitä auttaa myös poliisiyhteistyötä siinä selvittämässä sitten näitäkin kysymyksiä

loppuvaiheessa olisi vielä yksi arvioiva ajotunti ja sitten tämä liukkaan ja pimeän ajamisen opetus tapahtuisi kokonaan autokoulussa

ukkolalle kyllä joudun nyt toteamaan tästä seinäjokioulu hankkeesta kun sanoitte kahteen kertaan että tämä seinäjokioulu kaksoisraide on päätetty rakentaa että ei todellakaan ole päätetty rakentaa

sitten minä menen kun aika rientää en käy kokonaan näitä muutoksia läpi tähän ajokieltojärjestelmään kun se on kovasti tosiaankin julkisuudessakin puhuttanut

mutta minä toivon että tässä voitaisiin mennä nyt kuitenkin eteenpäin ja valiokunta tietysti aina omassa viisaudessaan harkitsee mitä se siellä täsmentää vai ei mutta tämä oli esittelevänä ministerinä perustelu miksi tämä on tässä vaiheessa

on tämä ajokieltojärjestelmä joka perustuu siihen montako rikkomusta tapahtuu vaikka vuoden tai kahden vuoden aikana

rossille sisävesiliikenteestä

näen niin että voi olla että pidemmässä juoksussa kyllä ja maankäytöllisesti tämmöisiin ratkaisuihin tuleekin varautua siellä maakuntakaavoissa jnp

arvoisa puhemies

ensinnäkin kerron kyllä sen mistä keskustassa on herännyt epäluulo sitä kohtaan mitä tämä hallitus tekee kaiken kaikkiaan kotihoidon tuelle

mutta tämänkin keskustelun perusteella uskallan sanoa että meillä on miljardeja vaatimuksia siinä mitä kaikkea pitäisi tehdä ja silloin minä ajattelen niin että jos puhutaan tästä vaalikaudesta ja tulevista kahdesta ja kolmesta minulle on tärkeätä että me saamme varmistettua rahoitukset näille hankkeille mitkä meillä nyt ovat ihan akuutisti tässä kaiken kaikkiaan käsissä

meillä suomessa on aikanaan valittu tämä ajokieltojärjestelmä joka nyt tällä hetkellä on käytössä ja työryhmä ja meidän ministeriömme puoltavat edelleenkin peruslähtökohtana ja rakenteena sitä että säilytettäisiin tämä nykyinen järjestelmä

tämä käsittelyssä oleva hallituksen esitys on niitä aika harvoja asioita jotka tästä hallituksen rakennepoliittisesta ohjelmasta ovat etenemässä mutta tämä on kyllä myönteinen sellainen ja itse asiassa olin myös hieman yllättynyt kun tästä aikanaan silloin puolitoista vuotta sitten tehtiin linjaus ja tämä nyt on myös täällä meillä käsittelyssä ja ehdimme todennäköisesti ja toivottavasti tämän viedä myös eteenpäin

eli ajokorttiseuraamuksessa semmoinen ihan normaali perussapluuna on se että se on porrastettu rikosten ja rikkomusten vakavuuden ja lukumäärän mukaisesti

se tehtiin sen takia että keskustan mielestä teillä hallituksella ei ole riittävästi voimavaroja resursseja osoittaa tämän vanhuspalvelulain hyvään toteuttamiseen

ei leikata

on ihan selvä asia että meidän sosiaaliturvajärjestelmä ei olisi tällainen jos me nyt ryhtyisimme tekemään sitä puhtaalta pöydältä

tietysti vakavimmat liikennerikkomukset johtavat ajokieltoon jo yhden teon perusteella ja tiedätte hyvin että tuomioistuin on myös se josta ne kaikista vakavimmat seuraamukset seuraavat

mutta kun tätä keskustelua hetki sitten kuuntelin niin mieleeni jäi erityisesti muun muassa edustaja sirpa paateron sanonta jossa sanoitte että joustava kotihoidon tukimalli mutta ette kertonut mitä se tarkoittaa

me kaikki tiedämme sosiaaliturvajärjestelmän monimutkaisuuden sen että se on sirpaleinen ei ole kannustava on hankala myös asiakkaiden ihmisten kannalta monisyinen kaiken kaikkiaan

ensinnäkin totean sen että sosiaali ja terveyspalveluiden järjestäminen mutta myös rahoittaminen ovat kyllä kaikista tärkeimpiä asioita ja minun kysymykseni liittyvät näihin molempiin

sitten ovat nämä lievemmät rikkomukset jotka toistuvina johtavat ajokieltoon ja tämä on nyt se kohta josta käydään sitä periaatteellistakin keskustelua

sen lisäksi haluamme tietää sen miten muutoin valtio kantaa vastuunsa kun ei ole kysymys pelkästään vanhuspalvelulaista on myös perusoikeuksista kysymys ja silloin valtio ei voi vetäytyä vastuustaan

ja peruspalveluministeri guzenina richardson sanoi tässä viimeisessä puheenvuorossaan että osittainen päivähoito tehdään kannattavaksi ja kannustavaksi ja maksujärjestelmää muutetaan sillä tavalla että perheet maksavat vain näitten käytettyjen tuntien mukaan ja että osittaista hoitorahaa mahdollisesti kehitetään eli siis korotetaan koska sehän on äärimmäisen pieni tällä hetkellä

eli nyt tällä hetkellä meillä on kolme rikkomusta vuodessa tai neljä kahden vuoden aikana ja sen jälkeen on se ajokielto mahdollinen

milloin tämä parlamentaarinen työryhmä asetetaan

tästä toteaisin niin että nytkin jo on mahdollista käyttää ajokieltoon määräämisen sijasta varoitusta

ihmettelen kyllä tähän omaishoitoon liittyen edelleenkin kriteereitä

te laaditte kriteereitä ja sittenkö te ministeri guzenina richardson paukautatte ne kriteerit sinne kuntiin ja sanotte että rahoittakaa ja tehkää kun te ette halua siirtää sitä omaishoidon tukea kelan vastattavaksi

arvoisa puhemies

ette vastannut ministeri huovinen minulle siihen mitä hallitus aikoo käsitellä lähiviikkoina uudestaan

jos oikeusministeri toteaa että tämä on perustuslain vastainen niin miten te ministeri vastuuministerinä voitte ajatella että laitatte tällaisen esityksen kuntiin lausuntokierrokselle

ensimmäinen osio liittyy tähän täällä eduskunnassa vireillä ja käsiteltävänä olevaan työeläkeuudistukseen ja toinen osio sitten kevan hallintoon ja hallituksen ja toimitusjohtajiston kelpoisuuksiin erityisesti

peruskysymys kuuluu siitä miten on mahdollista että meidän toimeentulotukijärjestelmästä on tullut monellekin melkein se pakollinen rinnakkainen turvamuoto kuten edustaja alanko kahiluoto myös omassa puheenvuorossaan sanoi

haluan todeta myös sen että tämä välikysymys totta kai liittyy laajemminkin perhepolitiikkaan ja tämän hallituksen perhepolitiikkaan ja lapsinäkökulmaan onko sitä vaiko ei

tässä ensimmäisessä osiossa tosiaankin on tarkoitus että tähän uuteen lakiin kootaan pääosin nykyiset kunnallisessa eläkelaissa olevat kevan hallintoa valvontaa ja rahoitusta koskevat säännökset

toki on niin että eihän pelkästään ole kysymys tästä asumistukiasiasta vaan kysymys on siitä että asuminen on liian kallista että pitäisi olla edullisempia asuntoja että ihmiset eivät tarvitsisi niin paljon näitä tukijärjestelmiä

viime syksynä keskusteltiin erittäin paljon tästä työttömyysturvan korottamisesta jota kaikki pitävät hyvänä asiana mutta en olisi kyllä ikinä uskonut että kun vihdoin saatiin nämä pienimmät äitiys isyys ja vanhempainpäivärahat samalle tasolle kuin pienin työttömyysturva työttömyyspäiväraha niin löytyy sellainen hallitus joka aivan sumeilematta on valmis jälleen tekemään tämän suuren välyksen

minun mielestäni teidän sekä rajamäen että kumppaneitten pitäisi nyt puolustaa urhokkaasti omaa hallitustanne ja sitä miksi te näin sallitte tehdä eikä koko ajan kääntää vastuuta sinne edellisiin hallituksiin

tämä esitys liittyy osaltaan tosiaankin tähän työeläkeuudistukseen jossa julkisten alojen eläkelait kuten kunnallinen eläkelaki valtion eläkelaki ja evankelisluterilaisen kirkon eläkelaki sekä kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläketurvaa koskevat säännökset yhdistetään kaikki samaan lakiin

miten te sallitte tällaisen leikkauksen näihin päällysterahoihin

minä henkilökohtaisesti ajattelen että sillä ei ole niin hirveästi väliä mikä se järjestelmä on nimeltään vaan että se järjestelmä olisi kohtuullinen ja hyväksyttävä kaikkien kansalaisten kannalta

nythän se tarkoittaa sitä peruspalveluministeri että jos nuori nainen on työttömyysturvalla ja sitten tulee raskaaksi ja on sitten äitiyspäivärahalla niin hänen toimeentulonsa tippuu sadalla eurolla ja en voi pitää sitä kyllä oikeudenmukaisena asiana

sen takiahan niitä tehdään että tulevat myös ne ongelmat esille ja voidaan korjata jos otetaan sitten lainsäädäntöä käyttöön